ennen ulkoministeriä vielä edustaja kopra

laskennallisesti lähtökohta oli se että sen jälkeen kun päästöoikeuden hinta nousee markkinoilla yli tuon rajan metsäpohjainen energia lähinnä siis puu on aina kilpailukykyinen ilman minkäänlaista tukeakin

arvoisa puhemies

anteeksi edustaja jalonen suokaa anteeksi edustaja jalonen ja sitten ulkoministeri

miksi ei

juuri teille ed

käytännössä tämä hinnannousu satoi suoraan näitten aikanaan vuosikymmeniä sitten ydinvoimaa rakentaneitten ja myös vesivoimaa rakentaneitten yhtiöitten laariin

että hallitus muutti tätä systeemiä ja teki tilaa kivihiilelle iski päähän suomalaista bioenergiaa siis puuta ja turvetta turvekin on bioenergiaa vaikkei uusiutuvaa kioto mielessä mutta kuitenkin bioenergiaa ja näiden toimien seurauksena lähes puolella miljardilla eurolla tuotiin viime vuonna suomeen kivihiiltä

me kaikki olemme huolestuneita siitä että on työttömiä ja työttömyysuhan alla olevia ja nyt me etsimme niitä konsteja ja keinoja joilla aktivointitoimia parannettaisiin

arvoisa puhemies

tämä esitys jolla nyt sitten annetaan takaraja näille selvityksille esitys jonka perusteet aikanaan rakennettiin toisenlaisessa tilanteessa kaiketi silloinen hallitus uskoi että tulee palvelurakenteessa ihan toisenlaiset ratkaisut ja järjestelyt kuin mihin nyt ollaan päätymässä

siis siitä minkä laittaa siihen verkkoon ei silloin se tuottaja maksa veroa koska silloin kun se siirtäjä siirtää siinä verkossa asiakkaalle se verohan peritään siellä mutta jos hän laittaa siihen yleiseen verkkoon niin silloin kaikki se oma kulutus minkä kuluttaa menee veron alle

tämä oli semmoinen kaino toive sosialidemokratiasta että kannattaa olla hereillä ei vain oppositiossa ollen vaan myös silloin kun sattuu olemaan hallitusvastuussa

jo johdonmukaisuuden nimissä kannattaisi näin toimia

eri maissa euroopassa on eri tavoin ei täsmälleen samalla tavalla ymmärtääkseni mutta eri tavoin puututtu tähän ilmiöön näitten taakse jääneitten vuosien aikaan

silloin kaiketi hallitus arvioi että kunnat ovat jotain muuta kuin mitä ne nyt näyttävät olevan jos sote ratkaisusta tulee totta

suomessa tähän juttuun ei ole puututtu

tällaiseen ikään kuin viitekehykseen toimintaympäristöön aikanaan tämä lakiesitys rakennettiin

joka katsoo hallituksen papereita joissa sanotaan näin joka kuuntelee hemmilän hyvää puheenvuoroa jossa sanotaan näin luulee että hallitus tosiaan on tähän tapaan toiminut eikä tiedä että hallitus on toiminut täsmälleen päinvastoin täsmälleen päinvastaisella tavalla edistänyt sitä kivihiilen käyttöä eikä sitä iskenyt päähän

täällä äsken yhdessä puheenvuorossa edustaja lindströmin puheenvuorossa tuli esille ajatus siitä että tämä merkittävästi meillä hintaa nostaisi jos tämä järjestely menisi läpi

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että sellaisten aika pienten sähköntuottajien jotka joko aurinkokeräimillä tai pienellä tuulivoimalaitoksella tai bioraaka aineeseen perustuvalla pienimuotoisella chpllä tuottavat sähköä ei kannata sitä monesti tuottaa koska sitten se oma kulutus menee verolle

minä ymmärrän sen jos hallinto ostaa hallinnon ulkopuolelta tiettyjä palveluita ja ne tuotetaan siellä mutta mitä tämä tilaajatuottaja malli tässä yhteydessä tarkoittaa

mutta sitä me emme ymmärrä miksi hallitus katsoo sivusta ja sallii tämmöisen mielestäni kuitenkin merkittävästikin merkittävältä mitaltaan sittenkin strategisen omistuksen siirtyä suomen ulkopuolelle ei suomalaisten siis se kä siis suomalaisten ulkopuolelle suomen ja suomalaisten ulkopuolelle

siitä on hivenen vaikea uskoa että se kovin paljon nostaa mutta en nyt käytä aikaa sen enempää sen seikan selvittämiseen

arvoisa puhemies

tämä ei ole tuon lain ei sen kirjaimen eikä sen hengen mukainen menettely ja pidän todella tärkeänä niin kuin havaitsin muuten ainakin minun valiokunnassani käydyssä keskustelussa laajalti edustajien olleen samaa mieltä että tämä pitää palauttaa niihin kutimiin mitä tällä aikaisemminkin oli

arvoisa puhemies

vähintä arvoisa puhemies kaiken tämän kolmen vuoden tanssin jälkeen mikä pitäisi täällä nyt suorittaa on se että käydään sellainen ihan oikea lähetekeskustelu jossa ainakin se ministeri jonka nimi tuon paperin alla on on täällä paikalla vastaamassa miksi näin ja miten hän itse arvioi onko perusteet nyt kun kaikki se toimintaympäristö on muuttunut todellakin toimia niin kuin mitä tämä esitys käytännössä tarkoittaa

ja tähän liittyen toinen asia on vielä se että työ ja elinkeinokeskuksen edustaja esitti että yksi välttämätön edellytys on että lakia julkisesta työvoimapalvelusta muutetaan ja julkisen työvoimapalvelun palvelujen valikoimaa sekä niiden hallinnointiprosesseja selkiinnytetään ja karsitaan

nyt hallitus on tehnyt päätöksen että me kahdesta toimintalinjasta sallimme näitten rahojen käyttämisen juuri näihin tarkoituksiin joita te nyt täällä aivan oikeutetusti peräätte

arvoisa puhemies

jos suomen pitää jotain omistaa ja suomalaisten pitää omistaa jotain täällä suomessa niin kyllä ensimmäisessä joukossa niitten omistusten joukkoon missä suomalaisten näppien pitää olla mukana minä luen tällaisen jakeluverkon

jos ne nyt tällä hetkellä panevat aurinkopaneelit tai tuottavat tuulivoimalla tai chpllä no ne nyt eivät chpllä tuota mutta näillä kahdella ensimmäisellä vaihtoehdolla niin siinä tapauksessa että ne muuten käyttäisivät kaiken itse mutta vähänkin ylijäämää kun tulisi ja ne työntäisivät sen verkkoon se kaikki itse käytetty joutuisi sillä hetkellä veronalaiseksi

arvoisa puhemies

voi ihan hyvinkin olla sillä tavalla että se perheenisä joka on metsäsektorilla töissä joka tuottaa sitä raaka ainetta kotimaista raaka ainetta menettää työpaikan hän menettää työpaikan ja se työ siirtyy sille kivihiilikaivoksen työntekijälle siellä etelä afrikassa tai puolassa joka sieltä kaivaa sen kivihiilen näkee suuren vaivan kenties loukkaantuukin siinä ja sitten se kivihiili kärrätään sieltä tänne suomeen täällä poltetaan ja täällä aiheutetaan päästöjä ilmakehään mistä me joudumme sitten edustaja lauslahti verolle

näillä eväillä

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

siis pieni tuotanto on kokonaan käytännössä kokonaan tämän veron piiristä pois

arvoisa puhemies

virkamiehet itse eivät voi sitä valintaa tehdä

arvoisa puhemies

minulla ei ole tapana esittää tällaisia asioita pöydälle mutta minusta eduskunnan on syytä vielä pohtia pitäisikö tällainen asia arvioida silloin täällä lähetekeskustelussa kun myöskin asianomainen ministeri on paikan päällä

mitä tulee vielä toistamiseen siihen innostaako vai kannustaako tämä varsinkin niitä uusia investoijia jotka eivät ole näitä ydinvoimainvestoijia olleet innostaako nämä näitä vai iskeekö se jotenkin päähän niitten investointi intoa niin minun on äärettömän vaikea ymmärtää miten tämä vero iskisi sellaisia investoreita jollakin tavalla päähän kun ne itse eivät tällä hetkellä kenties tuota ollenkaan tai jos ne tuottavat päästöllisiä niin nyt jos ne investoivat uusiutuvaan se investointi on verotonta siihen ei ollenkaan liity veroa

strategisesti mielestäni siinä on merkittävä rooli tällä omistuksella ja siitäkin syystä tässä olisi pitänyt suomen toimia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

eli seuraavana edustaja oinonen

arvoisa puhemies

minulle lähetti eräs merkittävä finanssialan toimija tekstiviestin ei ole mikään keskustalainen taustaltaan satun tuntemaan henkilön hyvin hyvin tarkasti ja hän on enemmänkin täältä päin poliittisesti kotoisin jossa hän kertoi hyvin selvän viestin että kyllä valtion olisi pitänyt huolehtia siitä tavalla taikka toisella auttaen että jos eivät muut niin suomalaiset eläkeyhtiöt olisivat ensi vaiheessa tulleet omistajiksi

varmaan ne koneet ovat siis joitain muita kuin kaivureita

työllisyyden edistämistoimikunnalla tulee tulevaisuudessa ei ainoastaan olemaan oma asiantuntijarooli nimenomaan yrittäjänä kuntana tai jonain muuna paikallisena kumppanina vaan toimikunta myös seuraa lausuntokäytäntöjen kehittymistä

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

ja kun tämä tapahtuu niin tähän liittyen hallitus sitten esittää että tätä puun metsähakkeen energiatukea voidaan laskea ja esittää tässä sen mekanismin jolla se lasku tapahtuu

seuraava istunto on eduskunnan seuraavat ensi tiistaina kolmaskymmenes kuudetta kaksituhattaviisitoista kello neljätoista asian käsittely päättyi

ja päinvastoin osiltaan tämä rahoitus mikä tätä kautta tulee on sitä rahaa millä tuetaan sitä uusiutuvan energian rakentamista tähän maahan

tämä on hölmö ratkaisu lyhyesti

osa näistä mekanismeista jotka on rakennettu ovat sellaisia että sitä mukaa kuin päästöoikeuden hinta nousee nämä tuotantotuet häipyvät pois